uskotteko että tämä on riittävän houkuttava summa kunnille ja korvaako se näitä kustannuksia riittävästi

talousvaliokunta on mietinnössään käynyt läpi teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja vaatii korjausta toimimattomaan päästökauppaan sekä tuulivoiman rakentamisen esteiden määrätietoista poistamista

hallituksen esitys merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämisestä jossa itse asiassa merentutkimuslaitos hajotetaan ja sijoitetaan suomen ympäristökeskukseen ja ilmatieteen laitokseen on mielestäni edelleenkin erittäin puutteellinen

arvoisa puhemies

mutta on totta se että työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia tarvitaan ja haluamme tukea niitä hyviä ajatuksia joita hallitus haluaa viedä eteenpäin esimerkiksi sitä mitä ministeri lindström totesi työpankkikokeilusta ja siitä että näitä hyviä tuloksia tullaan jatkossa käyttämään

työpankkihan on siinä mielessä hyvä että yritykset voivat työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä riskittä työpankin kautta ja moni voi saada näin väylän pysyvään työpaikkaan

esimerkiksi suomen akatemian arviointiryhmä ei näe ehdotetuilla muutoksilla todellisia tutkimuksen synergiaetuja kansainvälisen kilpailun kannalta ja suomen luonnonsuojeluliitto katsoo että esityksen vaarana on merentutkimuksen pirstoutuminen ja hyvin toimivan tutkimuskokonaisuuden hajoaminen

muutos tilaajavastuulakiin plus muutokset lakiin julkisista hankinnoista korjaavat osaltaan näitä puutteita joita rakennustoiminnassa on ilmennyt

toisaalta tekstissä suhtaudutaan varauksella muuhun kuin päästövähennystavoitteen asettamiseen ja painotetaan kustannustehokkuutta

mielestäni nämä asiantuntijalausunnot ovat erittäin arvokkaita jo siksikin että kyseessä ovat objektiiviset tarkkailijat jotka eivät itse ole tässä muutoksen kohteena

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on kuitenkin huomattu että kaksoissääntely on tehokas tilanteessa jossa pitää saada aikaan isoja muutoksia nopeasti

ilmastonmuutos on ympäristöongelma jonka kohdalla ei yksinkertaisesti ole mahdollista testata toimivia ohjauskeinoja ja niiden dynaamisia vaikutuksia yksi kerrallaan vaan on otettava käyttöön laaja valikoima erilaisia myönteisiä ohjauskeinoja päästöjen vähentämiseksi ja kestävien investointien tukemiseksi

edustaja kirsti aho

ongelmallista tässä on myös se mihin ympäristövaliokunta on myös kiinnittänyt huomiota että tässä tulee kahden hallinnonalan malli ja myös se että käytännön työ tulee olemaan vaikeaa sillä merikeskuksen tilajärjestelyt edellyttävät toiminnan sijoittamista kolmeen eri toimipisteeseen

en ole kuullut tässä keskustelussa yhtään timanttista selkeää ehdotusta oppositiolta kuinka tasapainottaa valtiontaloutta kestävästi

kehysriihipaketti on osin kipeä mutta vihreät ovat hyväksyneet sen koska se sopeuttaa valtiontaloutta ja luo uutta kasvua esimerkiksi vihreän talouden kautta ja samalla pienituloisten veronalennukset auttavat köyhiä perheitä

mielestäni on tärkeää että rakennusalan veronumero kulkee rinta rinnan tämän lakimuutoksen kanssa jotta nämä molemmat hyvät uudistukset saadaan samanaikaisesti voimaan

tässä on paljon puutteita ja mielestäni ainoa hyvä ajatus tässä valiokunnan mietinnössä on se että kaikki toiminnot olisi järkevä yhdistää merikeskukseksi

mutta totta on se että leikkaukset lapsilisiin herättävät kysymyksiä ja ihmetystä

se mitä pidän vielä erittäin merkittävänä harmaan talouden torjunnassa on se että työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksia vahvistetaan ja resursseja lisätään sillä he juuri vierailevat työpaikoilla ja näkevät minkälaisissa oloissa työntekijät työskentelevät ja on erittäin tärkeätä että heillä on kaikki mahdolliset toimet käytössään harmaan talouden torjunnassa

moni lapsiperhe turvautuu toimeentulotukeen

tutkimuksen ja siihen liittyvän työn osalta parhaat synergiaedut saadaan kaikkien toisiaan tukevien toimintojen yhdistämisellä ja valiokunnan saaman tiedon mukaan tällainen olisi mahdollista toteuttaa viikin kampuksella

mutta kun lapsilisä on sellaista tuloa joka leikkautuukin pois toimeentulotuesta niin mietin voisiko hallitus jatkovalmisteluissa pohtia sitä että tekisimme muutoksia tähän että lapsilisä ei näiltä kaikkein köyhimmiltä leikkautuisi toimeentulotuesta pois

metsähakkeen korjuun ja logistiikkaketjun edistämiseen tarvitaan satsausta

kaikkein tärkeintä on että suomen entisestään korkeatasoinen merentutkimus saa paremmat toimintamahdollisuudet ja lisää resursseja joten mielestäni tässä voisi ottaa aikalisän ja harkita vielä parempia ratkaisuja

mutta kunnissa tehdään paljon päätöksiä jotka vaikuttavat kaavoitukseen ja rakentamiseen ja tässä mielessä esteettömyys ja sen edistäminen nousee keskiöön jotta vammaiset pääsevät harrastamaan jotta he pääsevät liikkumaan ja kulkemaan jotta kaikki kynnykset madalletaan

kelan rooli on keskeinen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta huolehtimisessa

toimiva maakaasuinfrastruktuuri tarjoaa osaratkaisun sähkön huoltovarmaan hyödyntämiseen

yhdyn siihen huoleen mitä moni edustaja on täällä esittänyt siitä että työnantajan kelamaksun poisto on iso haaste perusturvan parantamiselle

teollisuudessa jäte ja sivuvirtojen hyödyntäminen on osa tulevaisuuden luonnonvaroja säästävää menestystarinaa ja energiatehokkuus on kaikkein kustannustehokkain keino vähentää päästöjä

on varmistettava kotitalouksien pientuottajien verkkoon pääsy ja ylijäämäsähkön korvaus nettomittaroinnilla

sora lainsäädäntö on aiheuttanut sen että toisen asteen koulutukseen pyrkiville henkilöille saatetaan tehdä soveltuvuusarviointi ja monelta vammaiselta on evätty sitten esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluiden koulutusala vaikka heillä olisi kiinnostusta ja motivaatiota tähän

suomen tulee rohkeammin ja nopeammin pyrkiä monipuoliseen uusiutuvan energian hajautettuun tuotantoon sekä sähkö ja lämpöverkkojen älykkyyden kehittämiseen

arvoisa puhemies

yksinasuvilla on harvemmin omistusasuntoja kuin perheellisillä ja vuokra vie ison osan tuloista

oli hyvä kuulla ministeriltä maaseudun kehittämisohjelmasta sillä maaseudulla on mahdollisuuksia ja on huolehdittava monipuolisesta yrittäjyydestä biotaloudesta ravinteiden kierrätyksestä

kaikkein köyhimmissä perheissä on erittäin paljon nimenomaan yksinhuoltajaperheitä

arvoisa herra puhemies

teillä ministeri on paljon tärkeitä asioita omalla toimialallanne vieläpä kaksi suurta keskeistä lakimuutosta jotka olisi hyvä saada tällä kaudella valmiiksi

meillä nyt voimassa oleva eläinsuojelulakihan on vanhentunut eikä huomioi eläinten lajityypillisiä tarpeita riittävästi

suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin ovat terveitä harrastavat liikuntaa ja muita aktiviteetteja mutta osalla pahoinvointi kasvaa ja syrjäytymisriskit kasaantuvat

toinen laki josta haluaisin kysyä on kalastuslaki

mikä on kalastuslain valmisteluvaihe tällä hetkellä

lastenpsykiatri jari sinkkonen kertoi lapsen puolesta ryhmälle että lasten ja nuorten taiteellisen toiminnan tukeminen ehkäisee tehokkaasti mielenterveyden häiriöitä

arvoisa puhemies

uusi postilaki on ollut voimassa tovin ja kiitän ministeriä myös siitä että olette kantanut huolta postipalveluista esimerkiksi postiasetuksen valmistelussa

harrastuksiin viemiset sairaasta lapsesta huolehtiminen siivous tämä kaikki voi aiheuttaa jaksamattomuutta ja taloudellinen ahdinko voi vain pahentaa tilannetta mikä loppujen lopuksi kostautuu lasten pahoinvointina

on tullut pakettiautomaatteja on tehty yhteistyötä vrn kanssa logistiikan osalta mutta kysyisin teiltä ministeri

arvoisa puhemies

tämä yliopistouudistus on laaja ja tarpeellinen uudistus mutta kiinnittäisin huomiota erääseen tärkeään seikkaan nimittäin määräaikaisiin työsuhteisiin sillä ne ovat yliopistoissa vitsaus varsinkin niiden peräjälkeen ketjuttaminen

itämerestä puhuttaessa tietysti on ympäristökysymykset ja rehevöityminen aivan ykkösasia mutta selonteossa on tarkasteltu itämeren aluetta laajemminkin myös logistiikan osalta meriliikenteen osalta ja myös koko itämeren alueen rautatieyhteyksiä on tarkasteltu ja siihen liittyen on mainittu rail baltica joka yhdistäisi helsingin ja tallinnan baltian maiden kautta keski eurooppaan mikä olisi kyllä erinomainen hanke ja erinomainen yhteys

mutta arvoisa puhemies minua huolestuttaa pöö

aivan kuten ministerikin oli huolissaan printtimedian tilanteesta niin minäkin ilmaisen huoleni sillä lehtien tilausvolyymit ovat aivan viime aikoina merkittävästi vähentyneet eli huoli on todella aiheellinen

suuri jos kehitys prosenttiin

tämä olisi oikeudenmukaista nimenomaan yksinhuoltajille auttaisi kaikkein heikompiosaisiakin jos vain pidetään huoli että tätä ei samalla sitten poistettaisi toimeentulotuen kautta mutta toisaalta on syytä tarkastella aloitteen käsittelyssä myös kuntatalouden tilaa

palvelusten suuri keskeytysprosentti ja kysyisin siihen liittyen arvoisalta ministeri wallinilta mitä tehdään kiusaamisen estämiseksi simputuksen estämiseksi nuorten tukemiseksi

voivatko äidit hyvillä mielin turvallisin mielin lähettää lapset ja nuoret varusmiespalvelukseen

onko näiden lisäksi ajateltu jotakin luovien alojen tukea printtimedian tilanteen helpottamiseksi

pykälässä sanotaan näin että toisaalta määräaikaisten sopimusten käyttö ei ole rajoitettua ja perusteltuna syynä pidetään alan vakiintunutta käytäntöä

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri thorsilta

tämä laki sotii monia hyviä tavoitteita vastaan ilmastotavoitteita työssä jaksamista lähipalveluiden tukemista ja pienyrittäjyyttä vastaan

missä vaiheessa rail baltican suunnitelmat tai toteuttaminen ovat

mutta siitä huolimatta nimenomaan tässä aloitteessa esitetyt näkökohdat ja esitykset ovat erittäin kannatettavia ja olisikin syytä harkita tarkkaan miten kompensoitaisiin kunnille tämä aloitteen hyvä ja kannatettava ajatus

päivähoidon lisätarve on uusi lisälasku kunnille ja se tuli erittäin selvästi ilmi muun muassa vantaan kaupungin lausunnossa työelämä ja tasa arvovaliokunnalle

näitä asioita varmasti sata komiteakin miettii kun komitealla on vielä mietittävänään asumistuen uudistus ja nimenomaan lapsiperheiden tukemisen kautta

tässä aloitteessa on esitetty yksi varteenotettava hyvä vaihtoehto parantaa heikompiosaisten lapsiperheiden yksinhuoltajaperheiden asemaa

pienyrittäjän ei välttämättä ole kannattavaa pitää erikoisliikettä auki ja yrittäjällä ei välttämättä myöskään ole varaa maksaa työntekijöiden sunnuntaipalkkaa

emme me voi säätää sellaista lakia jossa henkilöillä ei olisi ollenkaan vapaapäiviä tiedossa vaan jatkuvaa työntekoa

itse asiassa valiokunnan puheenjohtaja arto satonen omassa esittelypuheenvuorossaan painotti valiokunnan kiinnittäneen huomiota työssä jaksamiseen työelämän turvallisuuteen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen

ne painottuivat päivittäistavaratalonäkökulmaan mutta vaikutuksia ihmisten arkeen vanhuksien arkeen ja yksinhuoltajille perheille ei ollut selvitetty

lapsella olisi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vain mikäli lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti opiskelevat tai toimivat yrittäjinä

arvoisa puhemies

siis työttömien ja osa aikatyötä tekevien lapset sekä vanhempainvapaalla olevien useimmiten vauvaperheiden vanhemmat lapset rajattaisiin pois oikeudesta saada kokopäivähoitoa

verouudistus sai budjettiriihen jälkeen kuitenkin huomattavaa kritiikkiä julkisuudessa ja hyvä että hallituksella oli rohkeutta korjata pahimmat puutteet kun maakaasun verotusta kevennettiin

se vähentää sitä uhkaa että maakaasua korvattaisiin pahemmin saastuttavalla kivihiilellä

tämä oli mielestäni kyllä vakava viesti siitä onko kauppakeskuksilla todella halua ymmärtää pienyrittäjän asemaa ja pienyrittäjän arkea

ehdotuksen mukaan varhaiskasvatus olisi kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista

esityksen mukaan varhaiskasvatusoikeuden laajuuden muutokset eivät saisi johtaa siihen että varhaiskasvatuksen aloittanut lapsi joutuisi muuttamaan varhaiskasvatuspaikkaa muutoksen seurauksena

ensinnäkin kaupan keskittyminen suuryksiköihin mutta myös se on mahdollista että pienet yrittäjävetoiset kaupat häviävät kauppakeskuksista koska jos niillä ei ole siellä varaa ja mahdollisuutta toimia ehkä sitten suuryritykset voivat valikoida sinne jatkossa yrittäjät

myös metsien suojelua edistävä metso ohjelma tarvitsee enemmän rahaa

lapsen kannalta olennaisempaa on että hänellä olisi oikeus pysyä omassa tutussa lapsiryhmässä

leikkaus luontopalveluista on kestämätön tässä budjettiesityksessä mikä tulee eduskunnan käsittelyssä korjata

arvoisa puhemies

ministeri urpilainen puhui järkevästi työllisyyden merkityksestä budjettivajeen umpeen kuromisessa

pääministeri katainen taas kertoi että kehysriiheen on tulossa yritystukien uudelleenkohdentamista ja yritystukien uudelleenjärjestely onkin erittäin järkevä rakenneuudistus

lapselle on tärkeää pysyvyys

mutta yksi keskeinen tuki jäi vaille indeksiin sidontaa

viime vuosina eniten työpaikkoja on syntynyt juuri pk sektorille mutta monet pienyrittäjät ovat itsekin ahtaalla ja yrittämisen riskinä on huoli selviytymisestä ja toimeentulosta